teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen

teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen

kannatan tehtyä esitystä

satakaksi pykälä mustakallioiden roso voi myös teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen

kalliorinne on osa poimin skannatut arvoisa puhemies

äänestyksessä

teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen

arvoisa puhemies

odotin mietinnöstä poikkeava ehdotus joudun äänestämään miten työn ja rystyä hakosen ehdotus kannatan tehtyä esitystä

odotimme tästä poikkeava ehdotus joudun äänestämään miten teija edusti haapasalo syrjitty arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

rohkeutta tarvitaan nimenomaan tämän kaupunkiseuduilla käynnissä olevan eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen ja kitkemiseen

eli tämä kauniaistumisilmiö kyllä etenee niin että kohta on jokaisella kaupunkiseudulla kunta jossa on alempi veroprosentti siellä asuu vain hyväosaisia siellä pyritään kilpailemaan siitä kuka saa parhaat veronmaksajat kaikin kaavoituksen keinoin ja välttelemään sosiaalisia vastuita jotka kuuluisivat kuitenkin meille kaikille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

oli hienoa kuulla ministeriltä valtionosuuksista se todellinen asia että valtionosuudet kokonaisuudessaan kasvavat

lisäksi stora enso teliasonera ja kemira potkivat väkeä ulos ja käyvät yt neuvotteluja mutta jakavat samaan aikaan osinkoa

kaikissa näissä valtio on iso omistaja

aikooko valtio suurena omistajana puuttua tähän tilanteeseen jossa valtionyhtiöt samaan aikaan irtisanovat väkeä ja jakavat suuria osinkoja

kuntauudistusta arvioidaan ainakin kuudesta eri tarkastelunäkökulmasta ja haluaisin että eduskuntakin kuulisi hieman näistä näkökulmista koska ainakin kun hallintovaliokunta kuuli niistä siellä jopa keskustalaisten keskuudessa innostus oli suurta kuntauudistusta kohtaan

laidasta laitaan moni oli sitä mieltä että tämä on erittäin suuri riski suomalaiselle työlle ja suomalaiselle viljelijälle ja välillä itsekin olin ihan toiveikkaana että tästähän voi vielä tulla sellainen päätös joka oikeasti torppaa nämä esitetyt myyntivaltuudet

mutta jossain hovissa ja jossain neuvottelussa tämä linja muuttui ja nämä tiukat puheenvuorot mitä valiokunnassa käytettiin ja jaostossa käytettiin muuttuivat tällaisiksi selvityksiksi

eihän se että annetaan jokin selvitys valtiovarainvaliokunnalle muuta miksikään sitä tosiasiaa että nyt annetaan altian myyntivaltuudet ja nytten se myynti lähtee käyntiin

ja se että jälkikäteen sitten tullaan jotakin selvittelemään ja selittelemään tuonne valtiovarainvaliokuntaan ei enää altiaa pelasta

ei tämä ole tasavertaista ja kyllä monelle pienemmälle puolueelle vaalien käynti näissä pienissä maakunnissa ja pienellä vaalialueella on todella tuskaista ja vaikeaa kun aina jää äänikynnyksen alle vaikka saisi hyvänkin kohtuullisen kannatuksen mikä monessa muussa vaalipiirissä riittäisi

haluaisin kysyä valtiovarainministeriltä

arvoisa puhemies

poliisin toiminnan kehittäminen on kansalaisten turvallisuuden kannalta erittäin tärkeää ja tämän vuoksi hallitusohjelmassa linjattiin että poliisin resurssit turvataan nykytasolle

kainuun maakunnan pitäisi saada oman asukaslukunsa mukaisesti kolme paikkaa eduskuntaan mutta heitä istuu täällä viisi viidestä eri puolueesta

he saavat enemmän edustajia läpi kuin asukasmäärä edellyttäisi koska maakuntahenki on niin vahva eli ei se pieni automaattisesti jalkoihin jää

arvoisa puhemies

ehdin itsekin viikonloppuna vaatia näiden hallituksen jäsenten erottamista ja haluan ensinnäkin kiittää ministeri hautalaa että näin riston päivän kunniaksi te toteutitte sen

olin eilen vierailulla torniossa ja tapasin siellä rajatyöntekijän kansalaisen joka toi esille omaa tilannettaan ja näitä käytännön arjen vaikeuksia tämän sosiaaliturvan yhdistämisessä

minkälainen se organisaatio siellä alueella on

kun hieman myöhemmin finnairin bonusohjelmasta päätettiin niin nyt on paljastunut että ei voi edes informoida vaikka olimme enemmistöosakas

arvoisa puhemies

voimmeko luottaa siihen että esimerkiksi yhteispalvelupisteitä suunnistellaan ministeriöitten välillä yhteistyössä niin että kaikki ministeriöt tietävät mitä toiset ovat omalle palveluverkolleen tekemässä

olisi tietenkin mukava jakaa kaikille hyvää

minustakin olisi kivaa antaa kaikille vaikka säkillä rahaa tällä hetkellä ja ensimmäisen kauden kansanedustajana kulkea maakunnissa kertomassa kuinka kaikki hyvä lisääntyy ja kaikki rakennetaan kuntoon

hän oli anonut aikuiskoulutusrahaa ja tämä aikuiskoulutusrahapäätös oli tullut hylättynä ja ainut peruste siihen hylkäykseen oli että hän työskentelee ulkomaisen työnantajan palveluksessa

eikö nyt ole aika täysremontille

kaksi keskeistä arvoa millä me täällä vasemmalla laidalla katsomme näitä rakenneuudistuksia ja budjettia

kysyisin ministeriltä nyt millä tavalla näitä ihan pohjoismaiden ja eun sosiaaliturvan tietynlaisia loukkuja puretaan minkälaisella prosessilla lainsäädäntöä uudistetaan ja voisiko esimerkiksi tämäntyyppiseen epäkohtaan olla odotettavissa lähivuosina korjauksia

kertokaa nyt täällä edes muutama esimerkki miten te hillitsisitte sitä menokasvua ja miten te paikkaatte sitä valtion kestävyysvajetta joka on realiteetti

kun nyt joudutaan tekemään välttämättömiä säästöjä ja rakenneuudistuksia niin näitä säästöjä ei voi tehdä suomen kaikista köyhimpien selkänahasta vaan ne täytyy tehdä oikeudenmukaisesti

siihen nähden peilaamme näitä kaikkia uudistuksia ja budjetteja ja olemme tyytyväisiä että suomi on euroopan ainoa maa missä tällä hetkellä ei leikata sosiaaliturvaa eikä revitä säästöjä köyhimpien selkänahasta ja olemme tyytyväisiä myös siihen että osinkoverotuksen porsaanreikiä tukitaan ja sitä kautta tuloeroja kavennetaan ja aiemmat päätökset pääomaveron kiristyksestä ja solidaarisuusverosta ovat jo voimassa

arvoisa puhemies

perämerenkaari on suomen vientiteollisuuden yksi merkittävimpiä keskittymiä

hyvin harvoin törmää semmoisiin tilanteisiin että yhteiskunnalliset asiat näissä piireissä kauheasti puhututtaisivat

siellä erityisesti yrityksillä on ollut huolena edellisiltä hallituksilta periytyvät asiat eli ouluseinäjoki radan surkea kunto rikkidirektiivin vaikutukset merenkulkuun ja jäänmurtokapasiteetin riittämättömyys joka pari talvea sitten eristi jo useamman sataman mottiin ja meinasi pysäyttää esimerkiksi raahen rautaruukin terästehtaan koko toiminnan

kyllä se on suomalainen peruskoulu ja sitä kautta meillä olisi mahdollisuus vaikuttaa nuoriin niin kuin tässäkin ansiokkaassa selonteossa todetaan

eli ouluseinäjoki rata kuntoon rikkidirektiiviin on valmistauduttu huolella ja sen vaikutuksia lievennetään ja jäänmurtokapasiteetti pistetään siihen kuntoon että nämä yritykset voivat luottaa että ympäri vuoden niitten toimintaedellytykset ovat kunnossa

siitä voidaan saada syvällisempää siitä voidaan saada kiinnostavaa ja se on haaste peruskoulujärjestelmälle

kannatan tehtyä esitystä

ensimmäinen on se miten kansan valitsemat päättäjät pystyisivät nykyistä paremmin vaikuttamaan valtio yhtiöiden toimintatapoihin ja linjaamaan yhteisen omaisuuden käyttötapoja

kolmantena teemana haluaisin nostaa esille sen miten valtion omaisuutta käytetään

pyritäänkö maksimoimaan tulot valtion kassaan vai käytetäänkö omistusta työllisyyden parantamiseen aluetalouden vahvistamiseen ja uusien kasvualojen tukemiseen

tästä ensimmäisestä teemasta voisi sanoa että tällä hetkellä poliittisten päättäjien vaikutusmahdollisuudet yhteisen omaisuuden suhteen ovat kovin vaillinaiset jopa surkeat

päätökset on ulkoistettu virkamiehille ja yhtiöiden toimivalle johdolle

ihmiset olettavat että yhteiseen omaisuuteen voivat vaikuttaa heidän yhteisesti valitsemansa päättäjät eli poliitikot tässä salissa

kolmantena lyhytnäköinen rahastaminen ja kovat tulostavoitteet eivät voi olla päällimmäisinä kun valtion omistajaohjausta harrastetaan ja tehdään

jos tuloksen takaaminen johtaa irtisanomisiin yksikköjen lakkauttamisiin ja tuotannon siirtämisiin ulkomaille ei tätä voi tukea

arvoisa puhemies

ihan ensiksi pitää näistä vaaleista todeta se että kun tämä syriza leimataan nyt jonkinlaiseksi äärivasemmistolaiseksi ääripuolueeksi joka on jotenkin vaarallinen euroopalle niin kyllä siellä kreikan vaaleissa äärivasemmisto on ihan omalla listallaan

jos olet ikääntynyt ja alkaa hieman työkyvyssä olla ongelmia niin sitten aletaan miettiä eläkeratkaisuja

muutama kommentti tähän käytyyn keskusteluun

kun edustaja tuupainen sanoi että eu määrää meitä ottamaan turvapaikanhakijoita niin on aihetta huomauttaa että kyllä nämä turvapaikanhakuoikeudet lähtevät ihan yk tason sopimuksista ja velvoittavat muitakin maita kuin eu maita

eli kyllä syriza on ihan yhteistyökykyinen poliittinen voima jonka taustalla on hyvinkin vahvoja talouspoliittisia neuvonantajia

siinä mielessä tämä todistus täytyy ekaksi kumota

tähän kaivataan nyt selkeästi ajatuksenmuutos niin että eri organisaatioissa opittaisiin näkemään mikä on se ihmisen jäljellä oleva työkyky

toiseksi kyllä meidän täytyy miettiä myös sitä miten se kreikka pääsee parhaiten jaloilleen pystyy saamaan aikaan talouskasvua työllisyyttä kitkemään korruptiota jotta pystyy maksamaan mahdollisimman hyvin velkansa takaisin

arvoisa puhemies

omaishoidon tuessa keskeinen epäoikeudenmukaisuus kunnissa on se että sen kriteerit vaihtelevat niin paljon kunnittain

eli kyllä kaikki niin sanotut länsimaat ovat näitten turvapaikanhakumenettelyjen piirissä ja näitten kanssa kamppailevat australia ja kanada ja muutkin maat kuin eu maat

ei sitä kuinka paljon hänellä on vajausta vaan mikä on se työkyky mitä organisaatio voisi vielä hyödyntää eikä niin että miten tämä organisaatio mahdollisimman helposti pääsee tästä ihmisestä eroon

silloin suomalaisten etu voi olla jonkinnäköinen velkajärjestely jonka sisällöstä emme tiedä vielä mutta valmiutta täytyy olla sitäkin korttia katsoa jos tehdään politiikkaa ajassa

eli lähtökohta on ollut aikanaan siinä että kun toisen maailmansodan aikana ymmärrettävistä syistä aika moni ihminen pyrki tuolta saksasta pois ja näitä ihmisiä ei haluttu ottaa missään vastaan ja monet joutuivat palaamaan sinne niin sen jälkeen päätettiin että kaikkien ihmisten tapaukset tutkitaan

tässä suhteessa haluaisin huomauttaa että hallitusohjelman kirjaus ei ole minkään selvityksen tasolla kun oppositiossa väitetään että on vain selvityksiä selvitysten perään

tämä on lukuisilla suomalaisilla työpaikoilla ongelma siinä että me emme pysty hyödyntämään sitä työpanosta mikä ihmisellä on jäljellä ja tähän ajattelutapaan tarvitaan muutosta

nyt poliisi on sen haasteen edessä että he joutuvat ajattelemaan asiaa eri tavalla ja miettimään mikä näitten ikääntyneitten poliisimiesten jäljellä oleva työkyky on miten heidän kokemustaan voidaan hyödyntää ja miten voidaan näinä viimeisinä työuran vuosina saada heistä organisaatiolle vielä hyödyllistä työpanosta irti

omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuutta parannetaan yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteet

joka ikisen ihmisen kohdalla joka tulee rajalle ja ja haluaa täyttää häneen vielä väittää ja sanoo että häneen kohdistuu vainoa asiat asiallisesti tutkitaan

haluaisin kysyä ministeriltä

kun edustaja immonen sanoi pöntöstä kuinka maahanmuuttajia houkuttelevat avokätiset tulonsiirrot niin täytyy sanoa että kyllä nämä tulonsiirrot ovat ihan yhtä avokätisiä kaikille kantasuomalaisillekin eli ihan samojen lakien perusteella täällä suomessa perusturvaa jaetaan niin turvapaikanhakijoille kuin suomessa syntyneille ihmisille

minä uskon että tähän kyllä kyetään nyt kun tämän lain myötä siihen joudutaan tosissaan paneutumaan eikä tämmöisiä helppoja ratkaisuja ikääntyneitten poliisimiesten eroamisiän kautta ulkoistaa ikääntyneet työntekijät eläkkeelle enää ole olemassa

monet ekonomistit ja oikeistopoliitikot toistuvasti vaativat kovia päätöksiä velkaantumisen hillitsemiseksi ja julkisen sektorin karsimiseksi

nyt kun tuolla kunta ja terveysjaostossa kuuntelimme eri asiantuntijoita täältä oikeusministeriön hallinnonalalta jossa oli leikkauksia kaikille sektoreille niin kyllä näki näiden leikkausten seuraukset

ja toinen väite se että viranomaisilla on pyrkimys houkutella kaikin tavoin maahanmuuttajia suomeen ei kyllä ihan faktaan perustu sillä valtaosa turvapaikkahakemuksista joka vuosi hylätään

eli kun valtaosa hylätään niin miten voi väittää että kaikkia pyritään vain hamuamaan tänne ja jokainen saa luvat jos haluaa

tälläkin sektorilla tulemme näkemään ja olemme jo näkemässä kuinka ihmisten oikeusturva on vaarantumassa tuomioistuimet ruuhkautuvat syyttäjälaitos tupehtuu

vankeinhoidosta on tulossa vankeinsäilytystä jossa kuntouttavien toimenpiteiden mahdollisuus on hyvin rajalliseksi muodostumassa

eli meidän tulee nähdä myös tämän sopeuttamisen seuraukset ja muistaa että näiden leikkauspäätösten takana on aina suuria vaikutuksia ihmisten palveluihin ja oikeusturvaan

minusta edustaja kalmarin kuvaus sisällissodasta on kyllä hieman ylitseampuva siihen nähden mitä minä kuulen tästä keskustelusta

kaikki tuntuvat olevan kuitenkin kohtuullisen yksimielisiä siitä että ammattikorkeakoulujen terveydenhuoltoa pitää kehittää ja parantaa

tässähän ovat taustalla kokeilut joita on viety jo muutaman vuoden ajan ja sieltä tulee se tarve tähän pakkojäsenyyteen koska monikaan liian moni opiskelijoista ei ole liittynyt mukaan niihin kokeiluihin vapaaehtoisesti ja se on tuottanut vähän kahden kerroksen väkeä siten että osa on mukana ammattikorkeakoulujen uusissa terveydenhoitojärjestelmissä osa ei

arvoisa puhemies

tästä asiasta on valtiovarainvaliokunnassa ollut monenlaisia mielipiteitä ja käsittääkseni vasemmistoliitto on ainoana sitten päätynyt puolustamaan hallituksen alkuperäistä esitystä

se pakko sanana nyt on paha ja sitä ei suvaittu kuntaliitoksissa eikä sitä näytä suvaittavan tässäkään mutta tunnustetaan nyt että sillä saadaan kuitenkin tasavertaisesti kaikki opiskelijat mukaan tähän järjestelmään

he näkevät että siellä ei osata eikä pystytä

todellisuudessa kyllä valtionyhtiöt ovat tehneet vuosikymmenet erittäin tärkeää ja hyvää työtä suomelle työllisyyden ja suomen hyvinvoinnin hyväksi

olemme todella huolestuneita vasemmistoliitossa kun näemme että rautaruukissa valta annetaan ruotsiin altian myynti riskeeraa työpaikat koko ketjussa ja destia meni jopa voi sanoa ihan pilkkahintaan

eli toistan sen mitä valtiovarainvaliokunnassa teimme

keskustelussa edustaja tuupainen sivusi myös harmaan talouden torjuntaa ja haluan siinä roolissa että olin säätytalolla itse tässä harmaan talouden vastaisessa työryhmässä jäsenenä hieman kommentoida tätä puheenvuoroa